toinen näkökohta joka aina unohtuu on työturvallisuuslaki kuten edustaja mäntymaa sanoi

mutta haluaisin kysyä ministereiltä joskaan te ette nyt tätä päätä eikö olisi perusteltua että sisäministeri olisi tp utvan jäsen koska eihän ulkoista ja sisäistä turvallisuutta voi enää erottaa toisistaan

asiaa arvioituaan lakivaliokunta katsoo että edellä mainitun kaltaisiin tilanteisiin puuttumiseksi esitetyllä muutoksella voi sinällään katsoa olevan painava yhteiskunnallinen tarve ja hyväksyttävä peruste

se on ihan selvää että lapsia on suojeltava koska esimerkiksi lapsen sairastumisriski astmaan on aikuista korkeampi joten ehdottomasti kun nyt tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma niin korjausrakentaminen on aloitettava kouluista ja päiväkodeista

olen kyllä huolissani näiden työntekijöiden työturvallisuudesta ja oikeudesta tällaiseen turvalliseen työympäristöön

tuli ihan hyviä parannuksia muun muassa se että kun epäilty otetaan kotietsinnälle mukaan niin hänen liikkumistaan voidaan rajoittaa jos se on välttämätöntä tiettyjen edellytysten takia

se on sääli koska poliisiorganisaatiossa kaivataan nuorten lisäksi myös vähän kokeneempia poliiseja siinä uran alkuvaiheessa

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että jos kysymys on laillisesta omaisuudesta sen haltijan on lähtökohtaisesti helppo hankkia tarvittava näyttö ja saattaa todennäköiseksi omaisuuden laillinen alkuperä

toinen huono asia on että tämmöinen kampushenki häviää kun oppilaat leviävät ympäri kaupunkia yhteisöllisyys vähenee

jokainen meistä tietää kuinka vaarallinen pahimmillaan joku päihtynyt ihminen on etenkin kun hän on ottanut huumeita

yhteistyö on nykypäivänä voimaa

ja ihan elävästä elämästä

muun muassa huume etsinnällä huumekoiran heikkoudet tulevat ilmi ja vastaisuudessa rosvo osaa kätkeä ne huumeet tiettyihin paikkoihin mistä koira ei niitä osaa etsiä

tällä on kuten sanoin nimenomaan tarkoitus torjua vakavaa ja kovaa talousrikollisuutta sekä järjestäytynyttä rikollisuutta

poliisilla tullilla ja rajavartiostolla on ollut jo pitkään yhteisiä tutkintaryhmiä ihmiskaupan laittoman maahantulon ynnä muun torjumisessa

hän on harhoissaan ja saattaa olla hyvinkin arvaamaton ja vankilamaailmassa se on todella suuri riski

voi sanoa että parhaimmillaan tämä yhteisöllisyys on karsinut sieltä joukosta pois sellaiset henkilöt jotka eivät sinne kuulu jotka kaikesta huolimatta testien jälkeen siellä ovat mutta nyt pahimmillaan tämmöinen karsinta poistuu

tällä muutoksella ei ole mitään tekemistä itsekriminointisuojan kanssa kuten lakivaliokunta on myös perustuslakivaliokuntaan ansiokkaasti todennut

arvoisa herra puhemies

ongelmaksi on näissä muodostunut nimenomaan se että toimivalta eri viranomaisilla on hieman erilainen ja myös on ollut jopa surullista se että eri viranomainen ei ole päässyt katsomaan toisen tiedostoja rekistereistä

jotenkin tuntuu että nyt tässä suomalaisessa lainsäädännössä on menty ihan liiaksi tämmöiseen amerikkalaismalliseen toimintaan

edustaja zyskowicz jälleen ansiokkaasti esitteli näitä epäkohtia jotka liittyvät rikoksentekijän palauttamiseen joten jätän sen vähemmälle ja olen täysin samaa mieltä zyskowiczin kanssa

nimittäin kun tämä anonyymi todisteluhan on tehty etupäässä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan niin suurin osa järjestäytyneen rikollisjärjestön jäsenen tekemistä rikoksista on tällaisia päivittäisrikoksia pahoinpitelyjä velan perintää joihin saattaa liittyä laitonta uhkausta ja niin edespäin ja niin edespäin

mutta kaiken kaikkiaan tämä on oikein hyvä esitys lukuun ottamatta opintososiaalisten etuuksien muutoksia

tämä valiokunnan mietintö on ollut yksimielinen ja lakivaliokunta esittää sen hyväksymistä pienin muutosehdotuksin

koira lähtee jäljestämään hajun perusteella näitä jälkiä ja kuinka ollakaan mennään pientaloalueelle takapihoille jotka nauttivat kotirauhan suojaa

parhaimmillaan tosiaan se toimii ennalta estävässä tarkoituksessa koska ihmiset tuolla euroopassa etenkin etelä euroopassa katsovat mihin päin kannattaa tulla missä maassa on hyvä olla ja mistä maasta myös joutuu pois kun esimerkiksi laillinen aika täällä oloon ylittyy

vaikka nyt säädämme sinänsä ansiokkaasti auton aloitteessa mahdollisuudesta tarkkailuhaalareiden käytön jatkamiseen niin se on aivan selvä kuten edustaja zyskowicz on täällä sanonut että kohta kyseenalaistetaan se saako sellin ovia lukita kun sitäkään ei lue missään laissa

tietysti sanotaan joku peitetoiminta on sellaista joka pitää poliisin toimesta suorittaa ehdottomasti siihen ei valmiuksia ole muilla kuin poliiseilla

jäljet menevät pihojen läpi

poliisin pitää mennä soittamaan vastedes näiden asunnonomistajien ovikelloa blim blum että teemme alueellenne kotietsinnän takapihallenne että siitä on mennyt jäljet läpi että haluatteko tulla seuraamaan tätä kotietsintää

kun tämän anonyymin todistelun yhdistää tarvittaessa todistajansuojeluohjelmaan mikä täällä hyväksyttiin joitakin aikoja sitten niin voi sanoa että tässä on tehty todella todella hyvää työtä todistajien ja myös asianomistajan oikeusturvan parantamiseksi

tietysti huolenaihe ei niinkään tällä hetkellä ole se että tämä yhteistyö ei onnistu vaan sitä tehdään päivittäin ja enää ei olla siinä tilanteessa että useat eri viranomaiset olisivat saman kohteen kimpussa vaan kyllä nämä kohteet valitaan kohdevalintamenettelyssä tutkintaryhmissä

myös siinä mielessä se on hyvä että tällainen luvattomasti maassa oleva ihminen joutuu helposti niin sanotun ihmiskaupan uhriksi ehkä ei niin juridisen mutta moraalisen ja hänhän ei veroja maksa joten hän yhteiskuntaakin siinä samalla kuppaa mutta myös häntä ehkä käytetään hyväksi

se ei tarkoita että jos joku ihminen on suljettu laitokseen niin hänen perusoikeuksiaan saa polkea vain sen takia että hän on laitoksessa mutta kyllähän siellä nyt tervettä järkeä pitäisi voida käyttää

heitän ajatuksen ilmaan olen puhunut anonyymista asianomistajasta jo varmaan kymmenen vuotta

mutta tästä yhteistyöstä nyt haluaisin vähän vielä kysyä kun meillä on kuitenkin kuten sanoin rajavartiosto tulli ja poliisi meillä on kuitenkin puolustusvoimat joka myös tekee tiedustelua ja osittain tutkintaa ja käyttää pakkokeinoja

aika ei ole vielä siihen kypsä mutta toivottavasti kymmenen vuoden kuluttua tässä salissa voimme käsitellä anonyymia asianomistajaa koska onhan se täysin käsittämätöntä että jos joku raiskaa naisen väkivaltaisesti tekee tämmöisen puskaraiskauksen tuossa elävässä elämässä töölönlahden luona niin miksi ihmeessä hänen täytyy saada tämän naisen nimitiedot itselleen

heidän oikeuksiaan tässä jälleen nostetaan

näin vaan tapahtuu ja pahimmillaan tällainen ihminen joka on luvatta maassa rasittaa meidän jo tässä vaiheessa syvästi kuormitettua terveydenhuoltojärjestelmää ja muita järjestelmiä joko oman henkilöllisyytensä kanssa tai sitten paperittomana maassa oleskelijana

pahimmillaan me olemme tässä tarkkailuhaalariasiassa vielä siinä jos aletaan saivarrella että kun tämä tarkkailuhaalarissa oleva henkilö sitten sen ulostuksensa tekee niin jos ei meillä löydy pykälää että se köntti saadaan ottaa haltuun tai että sitä saa tutkia niin mitäs sitten jos lähdetään lainsäädäntöä viemään vielä pidemmälle

kun nämä neljä viranomaista tekevät osittain päällekkäistä työtä samat tarkoitusperät niin onko teillä lähinnä puolustusministerin kanssa ollut mitään neuvonpitoja

saataisiin tämä lainsäädäntö tämmöiselle suomalaismalliselle järkevälle tasolle aineellisen totuuden etsimiseen eikä muotomääräyksien noudattamiseen ja jos mahdollisia virheitä niistä löydetään niin virkamies joutuu vastuuseen

kaiken kaikkiaan se on kaikille osapuolille hyvä asia että suomessa luvattomasti oleskeleva ulkomaalainen ja kosovolainen saadaan täältä pois ja meillä on nyt olemassa jatkossa sopimukset jotka luovat menettelytavat mutta myös velvoittavat sitä toista sopijapuolta ottamaan sen kansalaisen vastaan

minä tiedän että täältä tulee hyviä puheenvuoroja itsekriminointisuojasta ja lainvastaisesti hankitusta todisteesta etenkin edustaja zyskowicz on näihin perehtynyt syvällisesti

tuosta itsekriminointisuojastahan on kaikennäköisiä väärinkäsityksiä vallallaan ja me olemme nyt tuonne perusteluihin koettaneet kirjoittaa monia asioita mitä itsekriminointisuoja ei ole

eli ei käy niin kuin esimerkiksi tässä edustaja zyskowiczin peräänkuuluttamassa vietnamin tapauksessa vaan homma hoituu niin kuin sen pitääkin hoitua

ja minä väitän kuten edustaja mäntymaakin sanoi että tämmöiset rehelliset vangit haluaisivat pukea sen haalarin päälle kun tulevat takaisin etteivät joutuisi kiristyksen uhriksi ja itse asiassa heidän elämänsä olisi vankilassa paljon helpompaa

se ei ole verotusmenettelyssä käytettävää suojaa ei elinkeinon valvonnassa tai ympäristönsuojelussa annettavien tietojen suojaa että niistä pystyisi kieltäytymään

se on jotenkin koomista jos voi sanoa että kun meillä on tämmöisiä rikollisia jengejä jotka käyttävät liivejä niin nämä henkilöt haluaisivat käyttää vankilassa näitä liivejään joissa selässä lukee joko bandidos tai helvetin enkelit tai cannonball tai jotain vastaavaa ja nyt kun valtio tarjoaisi heille haalarit niin se ei olekaan sallittua

siellä on pitkä luettelo mitä itsekriminointisuoja ei ole mutta minä tiedän että tässä jatkossa varmaan näillekin saivarrellaan ja tulee lisää uusia tulkintoja

no mutta ehkä tässä nyt kuitenkin eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä loukataan vangin oikeusturvaa niin paljon että tämä pitää säätää laissa niin että säädetään se

edelleen säilyy tietty tämmöinen todisteiden vapaa harkinta ja voi sanoa että nyt terveellä pohjalla harkitaan se että todistetta voidaan käyttää vaikka sitä hankittaessa olisi tapahtunut vahinko pieni muotovirhe edelleen näyttönä tuomioistuimen vapaan harkinnan mukaan

ei kai voi olla niin että jos esimerkiksi joku virkamies paljastaa toimittajalle jonkun epäkohdan vaikka jonkun talousrikoksen jossain valtion virastossa niin kun hän tekee rikoksen niin sitä todistetta sitä asiakirjaa ei saataisi hyödyntää oikeudenkäynnissä

tässä ollaan isojen asioiden äärellä

tässä olisi ollut paljon monia monia hyviä asioita vielä esiteltävänä mutta tässä päällimmäiset mietteet asiasta ja toivon että edustaja zyskowicz jatkaa tuttuun malliinsa

en ensinnäkään tehnyt mitään linjauksia esitin ministerille kysymyksen ja en todellakaan halua sotilaita partioimaan kadulle niin että siitä ei ollut kysymys

nyt tilanne on se että ministeri vastasi siihen hyvin asiallisesti ja edustaja rajamäkikin vastauksen lopussa pääsi asiasta jyvälle

täytyy kyllä kehua ministeriä että hän on tehnyt hyvää työtä siinä mielessä että poliisilla on nyt tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma sekä rahoituksessa että henkilöstössä

kuten täällä jo päätettiin asia lähetetään lakivaliokunnan käsittelyyn ja sitä taustaa vasten kiitän ministeriä että hän virkatyötään täällä tekee on hänen mielipiteensä asiasta mitä tahansa

se on sotilastiedustelu totta kai se tieto pitää silloin siirtää siviilitiedustelulle eli suojelupoliisille

poliisin elämä on ollut lähinnä kädestä suuhun elämistä ja hallitus on tehnyt hyvää työtä kun se on lisännyt rahoitusta poliisille huomattavia summia tilanteessa missä muilta on otettu pois

tätä yhteistyötä kaipaan entisestään en sotilaita kadulle vaan tiedustelutoiminnan yhteistyötä toki myös esitutkinnan yhteistyötä koska siellä on yhteneviä juttuja sanotaan näin puolustusvoimien tutkinnalla suhteessa poliisin tutkintaan

ja kuten edustaja toivola sanoi niin nämähän ovat liitännäislakeja siihen lakiin mikä jo edellisellä kaudella päätettiin ja on meistä itse kukin mitä mieltä tahansa näistä laeista niin ne tullaan käsittelemään lakivaliokunnassa asiallisesti ja täysin puolueettomasti

päälliköitä on liikaa heitä poistetaan ja tilalle palkataan nuoria poliiseja kentälle sekä tutkintaan eli sinne missä poliisin pitää olla tekemässä sitä perustyötä

samoin jos meille tulee se vasta aloite onko se nyt aito avioliitto aloite kansalaisaloite niin totta kai me arvostamme kansalaisaloitejärjestelmää ja systeemiä ja minun mielestäni senkin pitää saada sitten arvokas kohtelu

se ei ole minun mielestäni mitään pelottelua tai sotilaiden siirtämistä kadulle huolehtimaan sisäisestä turvallisuudesta vaan se on nykypäivää

siitä pitää sitten kyllä minun mielestäni oikeusministeriössä käydä keskustelua mikä on näiden vasta aloitteiden ja mahdollisesti tulevien vasta aloitteiden kohtalo mutta se ei tähän keskusteluun kuulu

arvoisa herra puhemies

se on ihan hyvä että asiasta täällä keskustellaan ja sopimuksia tehdään mutta ettei jäisi väärinkäsitystä että poliisissa ei laittoman maahantulon järjestämistä ja ihmiskauppaa tutkita väitän että tilanne on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana radikaalisti parempaan suuntaan

olen täysin samaa mieltä edustaja koskisen kanssa että kyllä meidän täytyy vähän miettiä mitä tänne omaan lainsäädäntöön nyt otetaan

poliisi ei enää niinkään tarvitse niitä ohjaavia elementtejä täältä eduskunnasta vaan enemmänkin sanotaan näin rahoitusta ja resursseja tämän laittoman maahantulon ja laittoman maassa oleskelun torjuntaan

se on hyvä

siinä mielessä olen kyllä luottavainen että poliisi hoitaa hommansa mutta kuten edustaja salolainen tuossa äsken sanoi tämä on aika raskasta että aletaan jokaisen valtion kanssa tekemään tämmöisiä erillissopimuksia

olisikin hyvä jos saisimme hallitusta toimiin jonkun laajemman sopimuksen tekemiseksi koska tämä tulee olemaan aika loputon tie tässä kansainvälistyvässä maailmassa koska suomi on houkutteleva ja hyvä valtio maailman paras valtio ja tänne valitettavasti tulee kuitenkin entistä enemmän ihmisiä jotka jäävät tänne oleskelemaan laittomasti joten siinä mielessä yhtyisin salolaisen kysymykseen

mutta kun täällä on sitten vaikka peitetoiminta valeosto ja tietolähteen ohjatusta käytöstä tässä nyt tällä hetkellä tilanne on se että poliisi voi sanoa vaikkapa peitetoiminnasta että sinun henkilöllisyytesi ei koskaan tule rikoksesta epäillyn tietoon niin nyt tämän lain myötä näin ei ole

oikeus voi toki päättää myöhemmin että ilmoitus jätetään tekemättä jos se on välttämätöntä joka on todella suuri näyttökynnys esimerkiksi terveyden suojaamiseksi ja hengen suojaamiseksi

onko hallitus tällaista asiaa valmistelemassa tai miettimässä jotta saisimme tällaisen sinänsä loistavan kosovon sopimuksen kaltaisia sopimuksia hieman laajemminkin

minä olen aika paljon ollut kovan järjestäytyneen rikollisuuden kanssa tekemisissä ja näiden tietolähteiden ja muiden kanssa niin tämä aiheuttaa sen että ymmärrettävistä syistä poliisi ei enää saa niin paljon huippuluokan rikollisilta ja heistä tietoa koska pelko niissä piireissä on todella suuri että joutuu koston uhriksi

siinä pahimmillaan pääsee hengestään

siis paljon paljon positiivisia muutoksia

tässä nyt tämä laki parantaa paljon tilannetta tämä korjaussarja mutta nyt kyllä tähän jää paljon oikeuskäytännön varaan tiettyjä tapauksia

mutta olisiko syy siinä että nykyiset koulutetut nuoret naiset eivät kykene yhdistämään työelämää ja perhe elämää toisiinsa

se on nyt pahinta että tässä virkamiehet joutuvat luomaan sen oikeuskäytännön pahimmillaan että he saavat huomautuksia rangaistuksia sakkoja

nyt kun näitä muutoksia tehdään hallitus tekee niin näillä eväillähän pystytään entistä enemmän yhdistämään kotia ja työelämää ja lapsia tekemään paljon aikaisemmin

en malta olla todella ihmettelemättä sitä eivätkö arvoisat sosialidemokraattien edustajat ole huolissaan työturvallisuudesta

arvoisa puhemies

otan todella ilolla lakivaliokuntaan vastaan tämän kansalaisaloitteen ja uskoisin että me siellä otamme sen käsittelyynkin

on hienoa että laaditaan uusi rikoksentorjuntaohjelma ja on hienoa että hallitus jatkaa sitä linjaa että rikoksen uhri on keskiössä